mutta isoin haaste taas ympyrä sulkeutuu on tosiasiassa se että kun me olemme pystyneet nyt vastaamaan näihin puolittamisen tavoitteisiin niin me olemme taas tilanteessa jossa normaali asuntotuotanto ei vedä kasvukeskuksiin

sitten arvoisa puhemies vielä totean sen että minusta on hyvä että me nostamme sitä kissaa pöydälle nostamme tälläkin kerralla nostamme siis sen kissan pöydälle missä suomalainen saa asua ja minä mielellään käyn tätä keskustelua

se on vain puhemies niin että tämä on sen verran tärkeä asia että totean vielä loppuun että minä en millään tavalla rajoita eikä tämä hallitus eikä meidän suomalainen lainsäädäntö rajoita sitä missä jokainen meistä suomalaisista elää

mutta tosiasia on se että niin kauan kuin meillä ei ole laissa velvoitteita että maaseudulle ei voi muuttaa niin kauan myöskin maaseudulla asutaan ja omalta osaltani olen halunnut tässä myöskin toimia lähettiläänä että ei tarvitse pelätä sitä etteikö suomalainen voisi jatkossakin muuttaa maalle

olen lähettänyt selvitysmiehen tutustumaan siihen onko todella niin kuten täällä eduskunnassa usein väitetään että käytännöt vaihtelevat maan eri puolilla

vastaan tähän sitten kun me tiedämme mitä tuo selvitys antaa ymmärtää

huoli on aiheellinen mutta minusta kuitenkin sillä tavalla yhteiskuntapoliittisesti kasassa että me kaikki uskomme siihen että yhdyskuntarakennetta tiivistetään siellä missä sitä on ja sitten muualla on eri maankäytön tavoitteet

satosen puheenvuoro osoittaa juuri sen kuinka hulluissa käsissä tämä koko homma on

eihän tästä nyt mitään tule jos elinkeinotoiminnan määrittely menee siihen että jos ei te keskus tiedä eikä verottajakaan oikein tiedä jos niillä on erilainen tulkinta onkohan nyt elinkeinotoimintaa vai ei niin sitten kysytään paikalliselta yrittäjäjärjestöltä mitä mieltä olette mahtaisiko tuo pulju olla elinkeinotoimintaa harjoittava yhteisö vai ei

arvoisa puhemies

me suomalaiset olemme syystä olleet jo pitkään ylpeitä suomalaisesta koulujärjestelmästä mutta yhtä suurta syytä on olla ylpeitä neuvolastamme ja kouluterveydenhuollostamme

olemme aikaisemmin rakennusten energiatehokkuusdirektiivin puolesta tehneet tuon kokonaisenergiatarkastelun nyt läpileikkaavasti uudisrakentamisesta ja se astuu voimaan ensi vuonna

tämä on nyt lopulta tiedostettu sillä on astunut voimaan asetus neuvola koulu ja opiskelijaterveydenhuoltoa koskien sekä lasten ja nuorten ennalta ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskien

tätä kautta on hyvä todeta tässäkin että talkoissa ollaan mukana ja erityisesti suunnitelmallisuus korostuu sitä kautta että nämä energiatehokkuustavoitteet saavutetaan sitten myös nyt kun meille tulee energiatehokkuusdirektiivi ja sieltä sitten imb remontoidaan jatkossa niinkuin tältä implementoidaan osa tästä vanhastakin rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä korjausrakentamisen puolelle missä vielä ei ole määräyksiä

tätä kautta niin me tavoittelemme tavoittelemme näillä toimenpiteillä sitä että voimme täyttää nuo päästövähennystavoitteet oman sektorini puolesta

näin on

tietenkin haluan huomauttaa siitä että kokonaistaloudellisesti katsottuna kun me tätä yhteiskuntakehitystä katsomme niin nyt on kovat ajat ja on hyvä muistaa että joudumme tekemään näitä tasapainottavia toimenpiteitä

tähän äskeiseen energiatehokkuuskeskusteluun viitaten on tärkeä muistaa että myös suunnitelmallisuudessa saadaan paljon aikaan kun rakentamisesta puhutaan ja uskon että linja on varmasti se että suunnitelmallisuus entisestään tehostuu korjausrakentamisen puolella

edustaja mäkinen epäili että hallituksen kirjaus joka tähtää siihen että korkotukilainoituksen omavastuukorko puolitetaan ei tuo kaivattua tulosta

on ikävä kuulla että vain osaan korvia voidaan visertää

olen erittäin tyytyväinen että rakennusteollisuus erityisesti kokee nyt että nyt halutaan rakentaa enemmän halutaan satsata rakennusteollisuuteen

tätä kautta korkotukilainoituksen omavastuukoron puolittaminen ei hyödytä vain meidän suhdanneherkkiä alojamme vaan se hyödyttää tavallisia vuokralaisia kun valtion tukeman tulevaisuuden asuntotuotannon vuokrat tulevat selkeästi laskemaan

tämä metropolipolitiikka kuuluu omalta osaltaan vastuulleni ja tulemme siellä edistymään ihan määrätietoisin ja jopa selkeästi sitovammin ottein

on hirveän tärkeä muistaa että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat jo vuosia lähteneet siitä että yhdyskuntarakennetta tiivistetään

sitten on olemassa sellaisia alueita missä ei ole sellaista yhdyskuntarakennetta jota kannattaisi tiivistää niin isoilla volyymeilla kuin me tiivistämme yhdyskuntarakennetta siellä missä yhdyskuntarakennetta on

esityksessä ehdotetaan että oppilas ja opiskelijahuoltolakia muutettaisiin siten että perusopetuslain mukaisessa rekisteröidyn yhteisön säätiön tai myös valtion järjestämässä opetuksessa olevat oppilaat siirtyisivät kunnan järjestämien psykologi ja kuraattoripalveluiden piiriin

tällä hetkellähän yksityisissä ja valtion peruskouluissa olevat oppilaat ovat opetuksen järjestäjän järjestämien psykologi ja kuraattoripalveluiden piirissä

puuttuen edelliseen puheenvuoroon täytyy kyllä todeta että supoa on kyllä turha lähettää ruskettumaan näihin afrikan maihin vain sen takia että se jollakin tavalla tätä meidän ulkomaalaislakiamme saisi pidettyä paremmin kuosissaan

nykyinen tilanne on kuitenkin eittämättä haasteellinen siksi että näiden yksityisten terveydenhuollon palveluiden tuottaminen kuten esimerkiksi psykologipalveluiden tuottaminen on jo luvanvaraista

arvoisa puhemies

käytännössä kouluilla voi olla myös varsin suuria vaikeuksia täyttää niille asetetut terveydenhuollon palveluiden järjestämisen edellytykset

totesin ihan suoraan että maahanmuuttopolitiikkaan tehdyt lainsäädännölliset tarkennukset ovat erittäin tervetulleita ja niitä me toivomme

sen vuoksi nyt tässä käsittelyssä olevassa ehdotuksessa esitetään että kaikki perusopetuksen oppilaat koulutuksen järjestäjästä riippumatta olisivat yhdenvertaisessa asemassa psykologi ja kuraattoripalveluiden suhteen

ensinnäkin lapsen edun toteutumiseen perheenyhdistämistilanteissa saattaa liittyä sellaisia ongelmia joita täytyy arvioida valiokuntakäsittelyssä vielä kertaalleen

tämä uudistus jos mikä tulee lisäämään oppilaiden yhdenvertaisuutta riippumatta siitä kuka tuota koulutoimintaa järjestää

toinen ongelma on se että työnteko oikeuden yhdistämiseen näihin matkustamisasiakirjoihin saattaa liittyä myös sellaisia ongelmia joita pitää arvioida tässä valiokuntakäsittelyssä

sen lisäksi tämä poistaa sosiaali ja terveydenhuollon lainsäädännön edellyttämän hankalan tilanteen mikä on johtanut siihen että niitä psykologipalveluita on järjestetty myös ilman terveydenhuollon lainsäädännön edellyttämää lupaa

en suinkaan sanonut että tämä esitetty työnteko oikeuden kiristäminen ei olisi hyvä asia mutta se voi olla myös huono asia ja minusta pitää arvioida nyt sitä onko tämä vähemmistövaltuutetun kanta oikea vai onko se todella niin että tässä tapauksessa olisi järkevää olla tämän hallituksen esityksen kannalla

yleisradion riippumattomuuden turvaamiseksi on perusteltua että julkisen palvelun vero ei sisälly valtiontalouden kehyksiin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tällä hetkellähän lukion opiskelijat ovat kunnallisten psykologi ja kuraattoripalveluiden piirissä opetuksen järjestäjän sitten vastatessa perusopetuksenkin oppilaiden palveluista

joitakin arvioita vielä illan keskusteluun

satonen ja valiokunnan jäsen keskustaryhmän työelämävastaava ed

en halua itse ottaa kantaa nyt siihen kumpi tässä olisi järkevämpää olisiko syytä olla hallituksen esityksen kannalla vai vielä katsoa näitä asioita suurennuslasilla

kahtiajakautunut järjestelmä on toiminnallisesti hankala sekä kunnalle että opetuksen järjestäjälle ja estää järjestelmän kehittämistä yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena

tiilikainen käyttivät kovin paljon keskenään debattipuheenvuoroja siihen kumman ja kumman puolueen eduksi laitetaan työllistämisseteli

jos tänään sovitun ratkaisun jatkovalmistelussa havaitaan tarvetta aineellisiin muutoksiin myös niiden valmistelussa nojataan parlamentaariseen tukeen

se on hienoa että teillä on molemmilla osuutta asiaan mutta unohditte sen ketä oikeasti tästä asiasta pitäisi kiittää nimittäin kyllä työllistämisseteli siinä oli tosin aikoinaan aikaraja oli aivan toisten aikaansaama

omalta osaltani olen tyytyväinen että myös nämä yhteisöjen säätiöiden ja valtion järjestämän opetuksen oppilaat saadaan nyt yhdenvertaiseen asemaan näiden oppilashuoltopalveluidensu

arvoisa puhemies

tässä joitakin lausuman katkelmia siitä mistä oikeastaan yle ratkaisu sai tuulta alleen

haluan sanoa että ministeri sinnemäki arvioi työ ja elinkeinoministeriön tiedotteessa aivan viime vuoden lopulla että tämän lakiuudistuksen herkin kohta on kentällä tapahtuva elinkeinotoiminnan harjoittamisen määrittely

puhemies

minun pitää kyllä sanoa että kyllä hän niin naulan kantaan osuu tässä

siis tämän lakiesityksen kaikkein herkin kohta tulee olemaan kaikissa sen tähänastisissa vaiheissa on ollut ja jatkovaiheissa tulee olemaan se miten me määrittelemme elinkeinotoiminnan todellisuudessa

se työ joka tehtiin yhdessä kaikkien eduskuntaryhmien kanssa viime kaudella on muodostumassa aika rammaksi ankaksi jos käytännössä nämä hallituksen suunnitelmat sellaisinaan tulevat menemään läpi

hän osui aivan naulan kantaan

totean alkuun että minusta tässä kyllä sekä ministeri että vihreät erityisesti tekivät kovan kenttätyön että tätä esitystä olisi pystytty muuttamaan

siltä varalta että tulee epäselvää siitä millä tavalla tämä keskustelu jatkui

arvoisa puhemies

kyllä tämä nyt on käsittämätöntä että te kuvittelette että neljän viiden supolaisen lähettäminen maailmalle ruskettumaan ratkaisisi jollakin tavalla ulkomaalaislain paremman toteutumisen

mutta me olemme nyt siinä tilanteessa että tätä lakiesitystä perustellaan eduskunnalle lähinnä siinä tarkoituksessa että me sopeutamme kansallisen lainsäädännön näihin eun valtiotukisääntelyn ehtoihin

myöntäkää nyt pois siellä kokoomuksessakin että te haluatte supolaiset ruskettumaan afrikkaan eikä sillä ole minkään näköistä tekemistä tämän käsittelyssä olevan asian kanssa

erityisesti ed

tiilikainen totesi että yleishyödyllisten järjestöjen toiminta voidaan kyllä turvata tällä de minimis tuella ja ryhmäpoikkeusasetuksen tarkoittamalla tuella ja erityisesti sillä että sitten katsotaan että näitä ei elinkeinotoiminnaksi määriteltäviä yleishyödyllisiä järjestöjä ei ole olemassa tämän esityksen piirissä

minä ehdotan että laitamme ne neljä viisi ja vielä enemmänkin poliisiviranomaista hoitamaan näitä tehtäviä joita supolle on nyt tarjottu

me emme voi uskoa siihen että näillä perusteilla me emme vähennä tukityöllistämistä suomessa ja näiden järjestöjen tekemää siis palkkatuen varassa tehtävää työllistämistä

leppä totesi ed

pulliaiselle vähän aikaa sitten että tällä saattaisi olla ura myös ministerinä vielä edessään ja tartuinkin itse myös siihen ajatteluun nimittäin ed

pulliainen peräsi vähän aikaa sitten lisää ympäristönsuojelijoita eduskuntasaliin

mitä tällä kaikella yritän sanoa

täällä uskotaan hallituspuolueet uskovat että lakiesitys turvaa järjestöille palkkatuen lähes entisessä laajuudessa sillä te olette arvioineet että valtaosa järjestöistä ei harjoita elinkeinotoimintaa ja olen täällä nyt yrittänyt todistaa että meillä on siitä hyvin paljon toisenlaisia epäilyttäviä tuntemuksia

sen jälkeen kun tätä yle veroratkaisua ruvettiin tekemään tehtiin ensimmäiseksi periaatepäätös jossa nämä samat kannat jotka teille luin ovat myöskin esillä

pulliaisen tyyppisiä ministereitä meillä tarvittaisiin myös maan hallituksessa

näin ainakin ajattelee myös luonnonsuojeluliitto sillä toukokuussahan luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja totesi että suomea on johtanut ehkä muistissa olevan historian luonto ja ympäristökielteisin hallitus

ja sen jälkeen tehtiin yle laki ja siihen liittyvä rahoituksen osuus joka valmisteltiin valtiovarainministeriössä ja myös nämä kaikki edellä mainitut kirjaukset toistetaan näissä esityksissä

ymmärtääkseni kaikki järjestöt ovat suoraselkäisesti samaan suuntaan ajaen vastustaneet tätä lakiesitystä palkkatukisäännöksistä eikä myöskään yrityksissä ei myöskään yrityksissä ole nähty tämän nykyjärjestelmän vääristävän kilpailua

eli yleisradion toimintaan rahoituksen tasoon ja myöskin tähän yleisradion rahoitusmekanismiin liittyvään ratkaisuun voi tehdä muutoksia vain nojaamalla parlamentaariseen tukeen

arvoisa puhemies

nyt arvoisa puhemies haluan vielä lukea yhden kansalaispalautteen jonka sain

nimittäin eräs kansalainen kirjoitti näin

olemme tilanteessa jossa kesäkuun alun jälkeen meillä on erittäin vaikea saada ihmisiä aktiivitoimenpiteiden piiriin eri kunnissa koska meillä ei ole riittävästi vieläkään työllisyyspoliittisia voimavaroja